kaiken kaikkiaan ei kukaan voi kuvitella että se mamma joka tuossa sokoksen kulmalla istuu ja kerjää olisi siihen yhtäkkiä aivan itsenäisesti tipahtanut

mitä sote uudistukseen tulee vilpittömästi toivon että kun tästä perustavoitteesta tuntuu vallitsevan yksimielisyys kautta koko poliittisen kentän siis perustavoitteista että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteensovitetaan niin toivoisin että myös näistä hallintomalleista löytyisi yhteisymmärrys

on hyvä että meidän valtuuskuntamme menee moskovaan

tässä tilanteessa täällä eduskunnassa viikosta toiseen voisi sanoa keskustellaan tästä lapsilisäleikkauksesta ja sen kompensoimisesta

sitra on pyrkinyt hahmottamaan sitä miten tulevassa sote järjestelmässä jossa kansalaisten valinnanvapaus sote palveluissa korostuu oikealla tavalla voidaan varmistaa hyvät palvelut hyvä saatavuus ja myös järkevä rahoitus niin että veronmaksajien rahoja ei hukata ja toisaalta asiakkaat saavat kustannustehokkaasti palvelunsa

ratkaisu on se että pieniä merkityksettömiä vähemmän merkityksellisiä juttuja käsiteltäisiin nykyistä enemmän tuomioistuinten ulkopuolella jolloin tuomioistuimet pystyisivät keskittymään oleelliseen

te moititte veronkorotuksia te moititte kaikkia säästöjä

suomessa me sen enempää kansalaiset kuin hallituskaan emme hyväksy sitä että venäjä on rikkonut kaikkia perustavaa laatua olevimpiakin kansainvälisiä sopimuksia ja muuttanut väkisin tai väkivallalla uhkaamalla euroopan rajoja ja liittänyt krimin itseensä

tuo asia on lyhyesti sanottuna perustuslakivaliokunnan liian tiukka tulkintalinja perusoikeusasioissa

kyllä se on hirmuista herra puhemies että tällä tavoin kuntalaisten valinnanvapautta lisätään kuntien valinnanvapautta lisätään kauhea huuto ja poru täällä salin vasemmalla laidalla tällaista kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä vastaan

herra puhemies

otan lyhyesti esille vielä toisen kysymyksen tuosta kertomuksesta ja se koskee alaikäisinä esimerkiksi suomeen tulleiden lasten turvapaikkahakemuksia

hyvät kollegat

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

haluan sanoa että nämä ihmisoikeus ja perusoikeusasiantuntijat ovat todellakin vääriä profeettoja tässä asiassa ja näissä asioissa

olen hyvin tyytyväinen siihen että tämä törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi on nyt näin pitkällä

eli jos ihminen hakee suomesta turvapaikkaa mutta ei millään perusteella saa oleskelulupaa niin tänä päivänä meillä on tilanne jossa hänelle on kuitenkin annettava oleskelulupa jos hän ei vain suostu suomesta poistumaan

itse arvioin että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa krim on niin sanotusti menetetty tapaus

jotkut meistä ovat mediaseksikkäämpiä kuin toiset

minun mielestäni tämä keskustelu ja tämä tilanne oikeuttavat kysymään mikä on kansanedustajien todellisuudentaju sen osalta missä tämän maan talous menee

kysyn ministeriltä missä mennään että saadaan näitä rattijuopumuksia ja muita käsiteltäväksi tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella alun perin

jotkut isot jutut lehdissä telkkarissa ja muualla tuovat paljon enemmän hyötyä kuin monet monet tuhansien eurojen mainokset ja on paljon eroja

esimerkiksi tässä esillä olevassa asiassa ministeri brax omassa puheenvuorossaan totesi että muissa pohjoismaissa ei tämän lainsäädännön suhteen ole nähty mitään perustuslaillisia ongelmia ja muissa pohjoismaissa perustuslait näiden perusoikeuksien osalta ovat ymmärtääkseni suunnilleen samanlaiset kuin suomessakin eikä myöskään muiden tässä relevanttien säädösten osalta jotka liittyvät julkisen vallan käyttöön ymmärtääkseni eri pohjoismaiden välillä ole kovin suuria eroja

pidetään epäinhimillisenä ja kovana sellaista suhtautumista jossa pyritään siihen että suomi ei myöntäisi turvapaikkaa tai oleskelulupaa tänne alaikäisinä tulleille lapsille

rehula teki sen niin taitavasti että tyydyn vain toteamaan että tämä kiinan malli on näköjään siis tämä yhden lapsen malli edelleen sosialidemokraattien linjana

kuten on todettu suomalaisiin miinoihin astuu korkeintaan vihollisen sotilas ja kun me niitä turvallisuutemme ja puolustuksemme kannalta tarvitsemme niin niistä ei pidä mennä luopumaan

tulisiko lainsäädäntöä uudistaa siten että laittomista lakoista tuomitut korvaukset olisivat jossakin suhteessa aiheutettuun vahinkoon

kun me säädämme lakeja kyllä meidän pitää miettiä muultakin kannalta tätä asiaa kuin sen rikoksentekijän tai epäillyn ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusturvan kannalta

edustaja kalli keskusta kyllä täällä vastustaa lapsilisäleikkausta vastustaa valtionosuusleikkauksia maatalousleikkauksia ja muita leikkauksia ja samanaikaisesti puheenjohtaja sipilä kiertää elinkeinoelämän seminaareissa kauhistelemassa valtion velkaantumista

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

monta vuotta on jo kulunut siitä kun muun muassa ne kouluampumiset joihin valiokuntapuheenjohtaja viittasi ja myös tämä liedon rahakuljetusryöstöasia olivat esillä

mitä tähän indeksiin sitomiseen tulee niin kuten jo edellisessä puheenvuorossani sanoin se on sata komitean työlistalla ja hyvä niin

täälläkin on ollut puhetta että meillä karkotuksista samoin kuin kielteisistä turvapaikkapäätöksistä pääsee tänä päivänä korkeimpaan hallinto oikeuteen saakka

kiljusen vasta argumentti että se johtaa epätasa arvoon kuntien välillä kun joissakin kunnissa otetaan palveluseteli käyttöön ja joissakin kunnissa ei oteta

usein kun esitetään jotain lisämäärärahaa johonkin hyvään tarkoitukseen niin esittäjät vakuuttavat että itse asiassa kun siihen satsataan niin viime kädessä saadaan lisää tuottoja valtiolle tai ainakin pitkällä aikavälillä vähennetään kuluja

minä toivon nyt että perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta saisivat tältä osin työnsä mahdollisimman pian tehdyksi sillä niin kauan kuin tämä porsaanreikä on voimassa niin kauan sitä myös hyväksi ja väärinkäytetään

mutta kun me myönnämme näitä oleskelulupia esimerkiksi somaliasta tulleille alaikäisille lapsille niin me samalla ylläpidämme ja edistämme sitä toimintaa jossa sieltä lähtömaasta esimerkiksi somaliasta lapset annetaan ihmissalakuljettajille jotka sitten tulevat suomeen ja muodostavat eräänlaisen ankkurin jotta muu perhe pääsisi perässä

suomi on oikeusvaltio siitä ei ole epäilystäkään ja asianmukaisesti pitää pitää huolta kaikkien ihmisten myös rikollisten ja syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksista mutta ampuminen tässä yli niin että nytkin me käsittelemme hallituksen esitystä jolla korjataan viime vaalikaudella tehtyjä virheitä on kyllä omituista

me olemme suomessa sitä mieltä että myös ukrainan suvereniteettia tulee kunnioittaa

sitra järjestää yhdessä stmn kanssa kesäkuun puolivälissä tästä seminaarin johon toivon että mahdollisimman moni näistä asioista kiinnostunut kansanedustajakin voisi osallistua

onko se paikallaan

kuitenkaan en malta olla tässä yhteydessä esittämättä sellaista kerettiläistä näkökohtaa että nyt me olemme kaikki yksituumaisia siitä että lapsilisät tulisi sitoa indeksiin ja se olisi hyvä asia jolla tuettaisiin merkittävästi lapsiperheitä

tällä haluan tarkoittaa sitä että vaikka tänä päivänä näyttää siltä että venäjä ei ole rauhanomaisin keinoin krimiltä häädettävissä sodan aloittaminen asian vuoksi ei varmasti ole kenenkään meidän mielestä perusteltua ja nyt näyttää siltä että krim on menetetty tapaus niin mitä tapahtuu sitä me emme kukaan tiedä ja totta kai me toimimme sen puolesta rauhanomaisin keinoin että venäjä olisi valmis tämän rikoksensa perumaan

työllisyysmäärärahoilla on oma roolinsa työllisyyden kehityksessä mutta kuten esimerkiksi edustajat ala nissilä ja vanhanen ovat täällä todenneet niin luonnollisesti yleinen talouspolitiikka on kaikkein vaikuttavinta

nehän antoivat varsinaisen pontimen siihen että tähän lainvalmisteluun aika lailla hitaasti mutta kuitenkin sitten ryhdyttiin

aivan samalla tavalla tämmöistä hirveätä epätasa arvoa syntyy siinä että jotkut kunnat esimerkiksi maksavat valtiollisen kotihoidon tuen päälle kunnallista kotihoidon tuen lisää ja toiset kunnat eivät maksa kunnallista kotihoidon tuen lisää

tämä valinnanvapaus on tärkeä osa tulevaa sote uudistusta ja toisin kuin pelotellaan se ei tietystikään tarkoita sellaista että jokainen potilas jokainen ihminen jokainen kuntalainen aamulla voisi yhtäkkiä päättää minne hän menee ja mitä valitsee mutta se on tärkeä osa sitä että palvelut ovat kustannustehokkaita laadukkaita ja hyvin saatavissa

kuten tästä keskustelusta huomataan oikeusministeriön hallinnonalalla on monia kipeitä kohtia joihin tarvittaisiin lisää varoja

nämä ajatukset ovat usein aika sanoisiko heikoilla jäillä mutta harmaan talouden osalta itsekin uskon siihen että kun siihen satsataan ja tietysti ei pelkästään voimavaroja muutetaan myös pelisääntöjä niin todellakin sillä lisätään niitä tuottoja mitä valtiolle veronsaajalle tulee

tätä törkeimpien rikosten valmistelun kriminalisointia jarrutti osaltaan eräiden rikosoikeuden asiantuntijoiden huoli rikollisten oikeusturvasta jos liian aikaisin mennään puuttumaan tekeillä olevaan rikokseen

onko tämä inhimillistä toimintaa

tänä päivänä tilanne on sillä tavoin parempi että kreikan talouden romahdus ei samalla tavalla horjuta koko euroalueen taloutta mutta on aivan varmaa että omat kielteiset vaikutuksensa sillä olisi ja sen vuoksi on perusteltua pyrkiä siihen että tämä pahin skenaario voitaisiin yhteisin toimin välttää

tämä perustuslakivaliokunnan liian tiukka tulkintalinja perusoikeusasioissa asetuksenantovaltuudessa julkisen vallan käytössä ja niin edelleen

kun meillä on sidottu esimerkiksi työeläkkeet omanlaiseensa indeksiin kansaneläkkeet elinkustannusindeksiin ja käytännössä myös toimeentulotuki elinkustannusindeksiin niin kuitenkin päivittäin saamme kuulla myös mediasta että nämä etuudet ovat jääneet huomattavasti jälkeen milloin mistäkin

todettakoon nyt ensin kun hallitusta moititaan että ikinä tällaisia neuvotteluprosesseja ja tällaista miinusmerkkistä ratkaisua ei olisi syntynyt ilman sitä että hallitus on painanut päälle

en ole mikään don quijote joka yksin sancho panza apunaan taistelee tuulimyllyjä vastaan vaan myös oikeuskirjallisuudessa on herätty tähän tilanteeseen

suomen ulkopolitiikan on oltava johdonmukaista ja sen on oltava ennustettavaa enkä näe että enää voidaan asiassa tehdä täyskäännös

tennilälle sanon että markkinafundamentalismi ei olisi koskaan ajanut vauhdilla seinään wall streetillä ja amerikassa jos siellä edes prosentilla siitä miten paljon tätä palveluseteliä säännellään ja valvotaan olisi valvottu sikäläisten

suomessa on tutkittu ja syytetty ja käsitelty ruandassa tapahtunutta murhaa ja täällä on syytetty ruandalaista ihmistä ruandassa tapahtuneista rikoksista jotka eivät millään tavoin nämä rikokset ja tämä rikossyyte kuuluisi suomalaisten veronmaksajien piikkiin

arvoisa herra puhemies

lukekaa helsingin sanomien kuukausiliitteestä laaja juttu kaksivuotiaasta tytöstä joka katosi niin ymmärrätte mitä kaikkea tähän toimintaan kuuluu

näkyy esimerkiksi siten että vaikka meillä tänään ei ole kovin pitkää listaa täällä salissa niin täällä on kaksi asiaa joissa peruslakivaliokunta ei valdes kaksi asiaa tämän nyt esillä olevan asian lisäksi joista perustuslakivaliokunta on todennut että hallituksen esitys on vastoin perustuslakia

on mielestäni erinomainen asia että tässä ajattelussa mikä nyt toteutuu tämän lainsäädännön kautta tämä huoli rikollisten oikeusturvasta on jätetty vähän vähemmälle ja huoli potentiaalisten uhrien oikeusturvasta esimerkiksi on päällimmäisenä

alun perin tehtiin vanhasen ykköshallituksessa väärä ratkaisu

eli tämä indeksiin sitominen sitten kun se on tehty ja aikaa on vähän kulunut ei olekaan niin hyvä kuin miltä se on etukäteen tuntunut

satamissa kuvitellaan että akt on tärkeämpi kuin bkt ja samaan aikaan yritysjohtajat ahnehtivat itselleen uusia optio ohjelmia

puhutaan kymmenistätuhansista työllisistä

mitä sitten tulee kokoomuksen ja hallituksen suhtautumiseen niin hallitus tällä hetkellä tarkastelee syntynyttä neuvottelutulosta tarkastelee sitä julkisen talouden vaikutusten kannalta tarkastelee siltä kannalta pyritäänkö siinä rajaamaan hallituksen toimintaa säästöjen ja uudistusten osalta ja tarkastelee sitä sen osalta mitä paikallisesta sopimisesta on tarkoitettu

mitä tulee nykyhallituksen linjaan jota täällä kyseltiin niin nykyhallituksen linja on se että suomalaisten veronmaksajien riskiä pyritään luonnollisesti kaikin tavoin rajaamaan ja samalla toimimaan niin että yhteisen valuuttamme ja yhteisen valuutta alueemme talous ei aiheettomasti kärsisi

en usko että näitä tapauksia tulee olemaan kovin montaa mutta yksikin sellainen tapaus jossa poliisi joutuu voimattomana seuraamaan vierestä kun rikolliset valmistelevat törkeää rikosta voimatta siihen puuttua ennen kuin rikos on siirtynyt yritysasteelle ja aiheuttamassa jo konkreettista vaaraa ulkopuolisille ihmisille olisi liikaa ja on hyvä että tällä lainsäädännöllä tällaisten tapausten toistuminen tai ilmaantuminen tulevaisuudessa pystytään estämään

nyt euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ruotsin osalta päättänyt vastaavanlaisessa tapauksessa että ruotsilla on oikeus luovuttaa henkilö sinne omaan maahan tuomittavaksi

tälle kritiikille on kiistämättömät perusteet ja ei voida sanoa että hallitus olisi saanut tai ansainnut tästä menettelystä kovinkaan paljon tyylipisteitä

tämä päätös oli siis edellisen ministerin hölmöin ja veronmaksajille kalleimmaksi tullut päätös

mutta keskusta ja ainakin edustaja tiilikainen kehui näitä lakiesityksiä ja itse asiassa myös niitä korjauksia joita viime vaiheessa tehtiin näihin lakiesityksiin

vaalien alla kun portugalista puhuttiin monet kansalaiset eri puolilla maata sanoivat meille jotka yritimme perustella suomen osallistumista portugalin tukipakettiin että eivät he usko että siitä seuraa suomen taloudelle ja työllisyydelle mitään kielteistä vaikka portugali menisi hallitsemattomasti maksukyvyttömäksi

eikö mitään olisi tehtävissä että työmarkkinoilla molemmat osapuolet johto ja työntekijät palkansaajat enemmän osoittaisivat vastuullisuutta ja näkisivät miten tänä päivänä ja nyt tarvitaan yhteisvastuun tunnetta ja tekoja

nämä molemmat esitykset ja nyt puheena oleva hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ovat siis perustuslakivaliokunnan mielestä vastoin perustuslakia

ministeri henriksson mitä aiotte tehdä jotta jatkossa tällaisilta hölmöyksiltä vältytään ja myönnättekö että ministeriö teki väärän päätöksen

sanoin että kreikan taloudessa oli nähty jo käännettä parempaan ja orastavaa talouskasvua oli nähty

kokoomus ajoi vahvasti nykyisen hallituksen ohjelmaan tätä asiaa ja erityisen kiitoksen annan ministeri henrikssonille siitä että tämä asia tänne eduskuntaan tuotiin

minun mielestäni valitettavasti on jo nyt nähty miten tämä euroopan velkakriisi on vaikuttanut kielteisesti suomen talouteen

mitä sitten tulee siihen syrizan vaaliohjelmaan niin totta kai humanitaarinen kriisi pitää pyrkiä välttämään mutta luulenpa että jos syriza ja kreikan nykyhallitus pitää kiinni nykyisestä linjastaan eikä ymmärrä että sen on velkojien kanssa päästävä sopuun enemmän velkojien ehdoilla koska velallinen on se joka joutuu joustamaan niin siinä tilanteessa valitettavasti nähdään todellinen humanitaarinen kriisi kreikassa

toistan edelleen että on harmi että tässä asiassa on näin raju sota tästä hallinnosta kun kuitenkin näistä tavoitteista näin olen ymmärtänyt on hyvin laajasti yhteisymmärrys

hallitus on leikannut kuunnelkaa vaikka edustaja uotilaa ja edustaja arhinmäkeä opiskelijoilta työttömiltä sairailta eläkeläisiltä kaikilta

kaipaan näissä asioissa mistä nyt puhuin vaikkapa nyt kolmen vuoden takaiseen aikaan jolloin ei ollut tätä erityistä ohituskaistaa jolla tämä kotietsintä erikseen saatetaan oikeusistuinten erikseen tarkasteltavaksi

minun mielestäni on perusteltua että hallitus valitsi tämän kolmannen vaihtoehdon eli toteutetaan nämä uudistukset tässä vaiheessa vaikka sitten tyyli ei ansaitse kehuja

arvoisa herra puhemies

ajattelen niin ja pitää sanoa että ennen kaikkea toivon niin että kriminaalipolitiikassa olisi vähän tuuli kääntynyt että vähemmän oltaisiin huolissaan näitten rikollisten oikeusturvasta vähemmän paapottaisiin heitä ja enemmän kannettaisiin huolta uhrien oikeusturvasta ja oikeuksista ja ennen kaikkea rikoksen selvittämisen intressistä

se aiheuttaa ja on jo aiheuttanut ensinnäkin sitä että aivan liian paljon hallituksen esityksiä joudutaan lähettämään perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi mikä ruuhkauttaa asianomaista valiokuntaa ja mikä esimerkiksi tämän vaalikauden loppuviikkojen osalta merkitsee sitä että useita hallituksen esityksiä tärkeitäkin raukeaa sen vuoksi että perustuslakivaliokunta ei ehdi antaa niistä lausuntoaan

en näe tähän mitään muuta syytä kuin sen epävarmuuden joka euroopan velkakriisistä ja myös yhdysvaltain omasta sirkuksesta heidän velkakattonsa osalta on syntynyt

tässä tilanteessa kun on pyritty hyvin tasapuolisesti ja laaja alaisesti säästöjä tekemään on jouduttu siis jouduttu tekemään myös lapsilisäsäästö

eduskunta ei aina ole keskinäisen kehumisen kerho mutta haluan yhtyä näihin puheenvuoroihin joissa on kiitetty suomen etyj valtuuskunnan aktiivisuutta tässä ukraina asiassa ja osoittaa kiitokseni erityisesti valtuuskunnan puheenjohtaja ilkka kanervalle joka tässä asiassa on osoittanut myös huomattavaa henkilökohtaista aktiivisuutta jotta etyj voisi mahdollisimman hyvin kontribuoida myötävaikuttaa ukrainan tilanteen lieventymiseen

kaikki viisaus löytyy tekstistä eikä vapauden aluetta ole vaan päinvastoin tulkitsijan velvollisuus on konkretisoida sanan sisältö

kreikka saattaa olla menossa velkajärjestelyyn mutta sen kuvan antaminen että se olisi joku helppo ratkaisu ja että sillä ei olisi kielteisiä vaikutuksia muun muassa suomeen on väärän kuvan antamista

tämä omaan käyttöön ja omien juhlien käyttöön salliminen voi olla ongelmallista koska valitettavan useat on sitä mieltä että se vasta onkin yhtä juhlaa kun pystyy kaikki virosta tuodut viinat juomaan

on ihan selvää että kun tämä työllisyyteen työllistämiseen työntekoon kohdistuva vero poistetaan ja korvataan ympäristö ja energiaveroilla se on työllisyyden kannalta positiivinen asia

edustaja kalli sanoi että lapsilisät ovat pyhä asia niihin ei saa koskea

aika paljon taustalla ovat euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemykset ja nämä niin sanottujen ihmisoikeusjuristien näkemykset